ja jos on tämmöisiä tilanteita syntynyt että muiden maiden eurooppa neuvoston delegaatit menevät junassa ekaan luokkaan ja nauravat suomalaisille jotka menevät tokaan luokkaan ja muut epäilevät onko suomi niin köyhä maa että pitää eurooppa neuvoston delegaatit panna junassa tokaan luokkaanni jos tämmöisiä tilanteita on sen todellinen luokkaan ja tällaisia sivuvaikutuksia joita ei ole toivottu eikä tahdottu näillä ratkaisuilla aiheuttaa niin mielestäni tilannetta pitää sitten korjata

nyt edustaja sipilä keskustan puheenjohtaja viime lauantaina esittikin että nuorille ei pitäisi ollenkaan maksaa toimeentulotukea kotiin

tällaisessa tulkitsemisessa jossa perustuslakivaliokunta laitetaan päättämään siitä saako tehdä tiettyjä välttämättömiä säästöjä valtiontalouteen saako perustuloa kokeilla alueellisesti saako viranomaispäätöksistä valittaa eteenpäin ja niin edelleen tällaisissa kiristyvissä ja tiukentuvissa tulkinnoissa on viime kädessä minun mielestäni kyse siitä päättääkö suomessa lainsäädännöstä kansan valitsema suomen eduskunta vai päättääkö siitä tosiasiallisesti noin yhden käden sormin laskettava valtiosääntöasiantuntijoiden joukko joiden kantojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan maallikkojäsenet näitä asioita joutuvat ratkaisemaan

aikaa neuvotteluille tällä hetkellä kyllä on

totta kai on parempi jos ratkaisut saavutetaan yhteisymmärryksessä

jos ei muuten niin senkin takia että jos eduskunta joutuu nämä lait säätämään niin on odotettavissa että saadaan hyvin vaikea työmarkkinasyksy vuoden päästä kun tesit ovat umpeutumassa ja uusia ollaan solmimassa

silloin koko paletti on käytössä ja silloin myöskään ei synny sellaisia tummia pilviä ajatellen vuoden päästä olevia palkkaratkaisuja

mutta edustaja sipilän kannanotto on täysin ristiriidassa sen kanssa mitä edustaja vehviläinen ja keskustan kaikki voimassa olevat asiakirjat ovat tästä esittäneet koska niiden mukaan toimeentulotuen perusosa pitäisi siirtää kelan maksettavaksi

täällä on vaadittu hallitukselta takeita siitä että jos kilpailukykyä kohennetaan se todella johtaa työllisyyden parantumiseen

olen ollut talossa pitkään ja pitää sanoa että ennen tätä vaalikautta en ole huomannut että tässä talossa mitä kuluihin tulee olisi kannettu minkäänlaista huolta veronmaksajien rahoista

jos sen sijaan työmarkkinajärjestöt keskenään pystyvät sopimaan sekä välittömistä kustannuskilpailukyvyn kohentamiskeinoista että siihen liittyen pitkäaikaisesta maltillisesta palkkaratkaisuista ja siihen liittyen myös edistämään paikallista sopimista joka taas edistää tuottavuutta niin tämä on ehdottomasti parempi vaihtoehto ja myös hallituksen toivoma vaihtoehto

ja jos se siirrettäisiin kelan maksettavaksi niin siihen ei voisi sisällyttää käytännössä sellaisia sosiaalityön muotoja jotka johtaisivat työllistymiseen opintoihin ja muihin koska kunnat huolehtivat sosiaalityöstä

sanokaa sieltä oppositiosta edes yksi asiantuntija joka kiistäisi sen että kilpailukyvyn kohentuminen johtaa pitkän päälle työllisyyden parantumiseen

joka mahdolliseen asiaan on riittänyt rahaa ja työsuhteen ehdot ovat eläneet täällä aivan omaa elämäänsä muuhun valtionhallintoon verrattuna ja minun mielestäni on hienoa että vihdoinkin meidän työnantajamme eli veronmaksajien näkökulma otetaan tässä talossa paremmin huomioon

eli onko sipilän linja kepun linja vai keskustan linja sipilän linja

tämän kehityksen vuoksi olen ottanut itselleni roolin muun muassa täältä eduskunnan pöntöstä ja joskus muillakin foorumeilla arvioida kriittisesti tätä kehitystä

se jatkaa sen vuoksi että kuten aiemmin keskustelussa puheenvuorossani sanoin hallituksella on viime kädessä vastuu isänmaan asioista eli hallituksen on varauduttava siihenkin epätoivottavaan vaihtoehtoon että näistä asioista ei pystytä sopimaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hyvät kollegat

tämän päivän keskustelu liittyen euroopan velkakriisiin on keskustelua siitä tarvitseeko kreikka vielä myöhemmässä vaiheessa jonkinlaisen uuden tukipaketin jossa korkoa jos mahdollista edelleen alennetaan ja myös velan takaisinmaksuaikaa pidennetään

tästä oli kysymys esimerkiksi silloin kun arvostelin eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen yhteydessä pari vuotta sitten sitä että eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto oli katsonut että ateneumissa oleva valokuvauskielto on ongelmallinen perustuslain kannalta ja että silloisen opetusministeriön on annettava selvitys oikeusasiamiehen toimistolle siitä mihin toimiin se on ryhtynyt tällaisen perustuslainvastaisuuden korjaamiseksi

tänä aikana olen ollut varmasti mukana säätämässä paljon pöllöjä lakeja

hallituksen on sellaisessakin tilanteessa tehtävä toimia joilla meidän kustannuskilpailukyky kohenee joilla toimilla tätä kautta saadaan edistettyä uusien työpaikkojen syntymistä ja tätä kautta myös vahvistettua meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen perustaa

silti haluan sanoa että tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys sijoittuu kevyesti pöllöim pien lakien top ten listalle

haluan omalta osaltani kannustaa hallitusta jatkamaan nykyisellä tiukalla linjalla euroopan velkakriisin hoitamisessa

tällä tarkoitan sitä että meillä ei ole valoisaa tulevaisuutta eurolle elleivät ne maat jotka ovat kriisissä tai olleet kriisissä tai ovat kriisin partaalla tee itse enemmän oman tilanteensa kohentamiseksi

en tiedä onko tässä asiassa lieventävä asianhaara se että tämä perustuu euroopan unionin direktiiviin eli toisin sanoen tämän lain varsinaisina taustavoimina eivät ilmeisesti ole olleet niinkään suomalaiset tasa arvofundamentalistit vaan ilmeisesti euroopan unionin piirissä vaikuttavat tasa arvofundamentalistit

toteutuihan siellä se kommunistinen diktatuuri jota he kannattivat

kun täällä on sanottu että hallitus tekee leikkauksia ja ennen kaikkea vääriä leikkauksia on viitattu vesa vihriälän kirjoitukseen jota minäkin arvostan tasapainoisena ja asiantuntevan ekonomistina niin on ihan selvää että mitä tahansa yksittäistä säästöä voidaan hyvin perustein arvostella

haluatteko kiristää perheenyhdistämisen ehtoja esimerkiksi asumisaikaa pidentämällä ikärajoja tai muita ratkaisuja joita edustaja eerola esitteli muissa maissa tehdyn

nyttemmin venäjä vaikka ei ole sosialistinen maa saa edelleen edustajien tennilä laakso ja kumppanit täyden tuen ja ymmärtämyksen

me olemme nähneet hyviä ja rohkaisevia esimerkkejä mutta ovatko esimerkiksi kreikka ja kreikkalaiset tehneet riittävästi verotuksen keräämisen tehostamiseksi valtion omaisuuden yksityistämiseksi ja niin edelleen

todellakin edustaja kiviniemi on niin että sote uudistuksen keskeisistä seikoista ja siihen liittyen kuntauudistuksesta ollaan tässä salissa yhtä mieltä

en tätä ihan täysin ymmärrä joskin on totta että se ei ole demokratia eikä vapaa maa eikä oikeusvaltio niin että siinä mielessä asiat siellä varmasti ovat herrojen mielestä kunnossa

no siksi että pohjana on tietysti teoria siitä että kaikki perusoikeusrajoitukset on säädettävä laintasoisesti ja kun ateneumin valokuvauskielto tulkittiin perusoikeusrajoitukseksi niin katsottiin oliko tästä merkittävästä perusoikeusrajoituksesta säädetty lain tasolla

arvoisa herra puhemies

mutta käytännössähän keskusta on kaikissa asiakirjoissaan tähän saakka ja myös edustaja vehviläinen lukuisissa puheenvuoroissaan vaatinut että toimeentulotuen perusosa pitää siirtää kelalle jotta se sieltä tulee helposti kuin manulle illallinen koska se on tämmöinen normitettu joka pitää saada helposti ja ilman turhaa vaivaa

mutta ilmeisesti joillekin esimerkiksi teidän puoluetovereillenne on tärkeätä korostaa niitä eroja jotka liittyvät juuri tähän hallintomalliin

puhemies

peruskysymys johon en ole saanut vastausta

tällä lailla kielletään esimerkiksi sellainen toiminta että jokin jääkiekkoseura päättäisi myydä kausikorttejaan siten että esimerkiksi naiset saavat ostaa niitä puoleen hintaan

esimerkiksi säästöt joita joudutaan tekemään koulutukseen tai yliopistolaitokseen tutkimukseen ovat erittäin ikäviä voi sanoa vastenmielisiä

kun myönnämme että tässä on näitä inhimillisiä ongelmia ja humanitaarisia ongelmia jotka ovat todellisia niin olen kysynyt teiltä mikä on teidän suhtautumisenne tähän toiseen puoleen eli siihen puoleen että suomi jättäisi nämä tekemättä ja olisi poikkeuksellisen vetovoimainen maa koko euroopassa

viime viikolla oppositio arvosteli erityisesti koulutukseen kehitysyhteistyöhön ja lasten päivähoitoon tehtäviä säästöjä

venäjän johto tietää että nato ei ole uhka venäjälle mutta se on uhka venäjän uhalle niitä pieniä venäjän naapureita kohtaan joiden venäjä katsoo kuuluvan omaan etupiiriinsä

arvoisa rouva puhemies

pykälää ei löytynyt joten asia oli ongelmallinen vaikka tälle valokuvauskiellolle oli sinänsä täysin kestävät perusteet myös oikeusasiamiehen kanslian näkökulmasta

mutta kun samaan aikaan on vastuu siitä että tämä velkaantumisvauhti on pakko saada taittumaan niin on pakko tehdä säästöjä koska sellainen oletus että näillä suomen kilpailukyvyn kohentamispäätöksillä saataisiin niin paljon lähivuosina nopeutettua meidän talouden kasvua että me emme näitä säästöjä tarvitsisi sellainen ajatus on epärealistinen

oikein television ajankohtaisohjelmissa varsinkin vihreiden edustajat suurin silmin selittivät että hallitus näköjään oikein vihaa kehitysmaiden ihmisiä pieniä lapsia ja isompia lapsia kun tekee tällaisen iljettävän arvovalinnan että leikkaa juuri tuosta

voi olla että tasa arvoajatteluni on kehittymätöntä ja vanhanaikaista mutta en ymmärrä miksi tuon toiminnan pitäisi olla laitonta

kaikkein keskittävin hallintomalli on teidän maakuntamalli

söderman puhuin tästä suomalaisesta ihmisoikeuskeskustelusta ja arvostelin näitä profeettoja niin kyllä tarkoitin oikeasti professoreja tai vastaavia korkeasti oppineita ihmisoikeusjuristeja jotka osallistuvat keskusteluun sellaisina asiantuntijoina joita sekä suomalainen media että myös esimerkiksi eduskunta perustuslakivaliokunta ja muutkin kuulevat näissä ihmisoikeusasioissa

tätä ajattelua vastustaakseni osoitin että silloisen oikeusasiamiehen kanslian ala aulassa eli eduskunnan lisärakennuksen ala aulassa oli myös valokuvauskielto

arvoisa herra puhemies

kenenkään tavoite ei ole pakkoliitos

miksi jääkiekkoseura jonka otteluja käyvät ilmeisesti katsomassa enemmän miehet ja pojat kuin äidit ja tyttäret ei saisi yrittää houkutella lisää naisia ja tyttäriä lajin pariin sillä että ainakin tässä vaiheessa toistaiseksi möisi näille pääsylippuja puoleen hintaan

ja kun pakosta puhutaan niin ei kai tämä teidän maakuntamalli sitä tarkoita että kunnat pakotetaan tähän maakuntamalliin

ja tuolle valokuvauskiellolle oli täysin kestävät perusteet koska sillä pyrittiin suojaamaan yksityisyyttä tilanteissa joissa vieraiden laukut läpivalaistaan

rajamäki taas arveli että kyllä vihreät ja kepu suostuvat kokoomusjohtoisessa hallituksessa taipumaan kokoomuksen verolinjaan

en minä tiedä että kela osoittaisi ihmisiä ehtona toimeentulotuen saamiselle johonkin työhön tai opintoihin

se on sellaista mitä ehkä opposition vaihtoehtobudjeteissa voidaan kertoa miten talouskasvua kiihdytetään ja näin sitten leikkauksista voidaan kokonaan luopua tai välttyä mutta se ei perustu realismiin

no eilen sitten hallituksen vihan kohteeksi ilmeisesti joutuivat eläkeläiset kun vasemmisto oppositio päätti tehdä yhteisen välikysymyksen eläkeläisten asumistuesta ja muista eläkeläisiin kohdistuvista säästöistä

eli nämä ovat täysin ristiriidassa edustaja vehviläinen tämä sipilän kanta ja teidän perinteinen kanta vielä kaksi vastauspuheenvuoroa sittemmin ampuja listaa ensiksi edustaja anttila ostospuhurisi kantanne

mutta vaikka tälle valokuvauskiellolle oli kestävät perusteet niin tämän teorian mukaan kyseessä oli varmasti merkittävä perus ja ihmisoikeusloukkaus koska sen paremmin eduskunnan turvallisuudesta olevassa laissa kuin eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta annetussa laissa ei ollut säädöstä siitä että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ala aulassa saa olla valokuvauskielto

aivan kuten edustaja pekkarinen täällä totesi niin viime kädessä tämä velkakriisi on ratkaistavissa vain siten että nämä ylivelkaantuneet maat täällä mainittiin monia niistä espanja italia kreikka tietysti portugali ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

minä taas osoitin omassa puheenvuorossani että nykyisellä tasaverokehitystulkinnalla sekä vihreät että kepu ovat ajamassa tasaverokehitystä

kun hänen näkemyksiään kuuntelee niin hän mielestäni edustaa juuri sen kaltaista ihmisoikeusajattelua jota puheenvuorossani arvostelin

tässä hallituksen selonteossa on esillä paljon tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä mutta itse olen viime aikoina kantanut huolta siitä että näitä ihmisoikeusasioita euroopan ihmisoikeussopimusten ja muita ihmisoikeusasioita tulkitaan kovin omituisella tavalla ja näiden tulkintojen kautta on ihmisoikeuksien nimissä ja perusoikeuksien nimissä syntynyt sellaista pientä piperrystä ja sellaisia johtopäätöksiä lähinnä vankien syytettyjen ja epäiltyjen oikeuksista jotka ovat hyvin jyrkässäkin ristiriidassa ja epätasapainossa terveen järjen rikoksen uhrin aseman ja rikoksen selvittämisintressin kanssa

keskustelussa on kokoomusta syytetty siitä että pieni ja keskituloisten palkansaajien verotus kevenee mutta eläkeläisten verotus ei kevene ja on aivan totta että kokoomus sekä vaalikampanjassa että vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa ajoi sellaista ansiotuloverotuksen keventämistä joka olisi tehty valtion tuloveroasteikkoon ja joka olisi yhtäläisesti silloin koskenut sekä eläkkeensaajia että palkansaajia

nyt kun olen tänään kuunnellut tuota edeltävää keskustelua ja äskeistä edustaja viitasen puheenvuoroa niin olen huomannut että hallitus pahaa pahuuttaan leikkaa vielä tekesiltä yleensä lapsiperheiltä opiskelijoilta luonnonsuojelurahoista yliopistoilta nuorisotakuulta thlltä asumisesta kunnilta ja nyt viimeksi työllisyysrahoista

ravintolayrittäjä tai laivaristeilyjä järjestävä yrittäjä syyllistyy laittomuuteen jos myy esimerkiksi naisille tässä tapauksessa lippuja puoleen hintaan esimerkiksi siten että risteilylle tai ravintolaan pääsee kaksi naista yhden lipun hinnalla

mitä tulee tähän pakkokeino ja esitutkintapakettiin minusta on hienoa että se on tänään liikahtanut eteenpäin ja voin aika paljon laittaa vetoa sen puolesta että sitäkin tullaan myöhemmin käsittelyn kuluessa ja julkisuudessa ihmisoikeusasiantuntijoiden toimesta arvostelemaan siitä että se antaa viranomaisille liiallisia valtuuksia eli taas ollaan huolissaan konnien oikeudesta ennen kaikkea

viime vaalikaudella kun kokoomus ei ollut edes hallituksessa kevennettiin tuntuvasti ansiotuloverotusta eli ajettiin tasaverokehitystä

nyt sdp esittää lapsivähennystä tuloverotukseen se on tasaverokehitystä ja sdp esittää satoja miljoonia euroja kerättäväksi lisää kiinteistöverolla kiinteistöverokin on tasaverokehitystä

toisen lähestymistavan koko tälle problematiikalle olisi tarjonnut sellainen mielestäni paljon järkevämpi normaalia talonpoikaisjärkeä noudattava tulkinta että ateneumin valokuvauskiellossa ei ole lainkaan kyse mistään perusoikeusrajoituksesta vaan on kyse sellaisesta tilanteesta jossa ihminen vapaaehtoisesti menee johonkin taidenäyttelyyn tai tulee johonkin tilaan ja eräänlainen konkludenttinen sopimus syntyy siitä että minä tulen tähän sinun taide esitykseesi katsojaksi ja samalla sitoudun noudattamaan semmoisia normaaleja sääntöjä mitkä tällaista taidenäyttelytilaa koskevat

tilanteen kohentamisella en tarkoita pelkästään valtiontalouden tasapainottamista veroja korottamalla ja menoja leikkaamalla vaan myös uudistuksia omassa talousjärjestelmässä ja työmarkkinajärjestelmässä maiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi

oppositio sanoo että meillä on aina vaihtoehto me vastustamme kaikkia teidän säästöjä aina eri päivinä eri säästöjä mutta meillä on aina olemassa vaihtoehto

voi taas olla että tasa arvoajatteluni on vanhanaikaista tai kehittymätöntä mutta en todellakaan ymmärrä miksi tuollaisen toiminnan tulee olla laitonta

no tämähän on täyttä humpuukia

eli tällä merkityksellä jonka te olette antaneet tasaverokehitykselle kaikki suomen puolueet tuntuvat olevan tasaverokehityksen kannalla

tosiasia on se että hallitusneuvotteluissa kuitenkin päädyttiin tähän työtulovähennyksen kautta tehtävään tuloverotusten kevennykseen ja sen seuraus on se että palkansaajien verotus kevenee tältä osin eläkeläisten ei

ainoa jolla on jonkinnäköinen vaihtoehto on vasemmistoliitto joka on reilusti sanonut että heidän vaihtoehtonsa on se että otetaan lisää velkaa koska he uskovat että ottamalla lisää velkaa päästään velasta viime kädessä eroon

hiilen lisääntynyt käyttö johtuu tietysti hiilen hintatason alentumisesta mutta se on totta että turpeen ja hakkeen vero ja tukitasoja muutettiin tämän hallituksen aikana ja se ei ole ainakaan vahvistanut näiden kilpailukykyä suhteessa hiileen

nämä maat ovat paljon tehneet ja esimerkiksi aivan näinä päivinä taitaa olla vielä näinä tunteina kreikassa kiistellään uusista toimista ja siellä ammattiyhdistysliikkeet masinoivat suuria lakkoliikkeitä aivan kuin ne jotenkin tilannetta voisivat auttaa

yrittäjän motiivi ei tietystikään ole syrjintä tai epätasa arvoinen suhtautuminen asiakkaisiin vaan yrittäjän motiivi tällaisessa tarjouksessa on yksinkertaisesti oman myynnin edistäminen

mutta kun varsinkin vihreät ja myös sosialidemokraatit eri vaiheissa korostavat että kyllä heillä on aina vaihtoehto näille hallituksen säästöille niin tämä puhe on täyttä humpuukia

arvoisa herra puhemies

mutta eläkeläisten verotus ei kiristy se on vähän niin kuin että lapsettomien ihmisten elintaso huononee kun lapsilisiä korotetaan että se suhteellisesti lapsia omaaviin perheisiin kärsii

keskusta perussuomalaiset edustaja piirainen ja monet muut ovat vakuuttaneet että palauttamalla turpeen ja hakkeen tukitasot aiemmalle tasolle luotaisiin huima määrä työpaikkoja ja aluetaloudellisia positiivisia vaikutuksia ja verotuottoja

no onko se näitä miehiä sitten syrjivää tai loukkaavaa että he maksavat jostain ravintolaillasta tai risteilystä täyden hinnan mutta naiset maksavat vain puolet hinnasta

eli maat ovat tehneet paljon mutta pitää suoraan sanoa että näiden maiden on tehtävä vielä enemmän ja sen vuoksi euroopassa ja euroalueella muiden maiden ja näiden vakausmekanismien pitää pitää yhdessä imfn kanssa hyvin tiukkaa linjaa näiden tukipakettien ehtojen noudattamisessa

edustaja alanko kahiluoto kysyi uskonko että uudet työpaikat syntyvät kuntouttavan työtoiminnan myötä

ensinnäkin viime aikoina käyty keskustelu niin sanotun suvivirren laulamisesta koulujen kevätjuhlissa

kun kaikkia säästöjä vastustetaan niin teillä ei todellakaan ole näille mitään vaihtoehtoa

arvoisa rouva puhemies

minun mielestäni ei ole

mutta kun te keskustassa yhtäältä arvostelette hallitusta keskittämisestä niin miten te voitte samalla tarjota sellaista mallia tätä maakuntamallia joka keskittää nämä palvelut siis niiden järjestämisvastuun enemmän kuin hallituksen malli

apulaisoikeuskansleri näki suuren ihmisoikeusongelman siinä että koulujen kevätjuhlissa lauletaan suvivirttä

eli eläkeläisten verotus ei tältä osin kiristy mutta on totta että pieni ja keskituloisten palkansaajien verotusta kevennetään työtulovähennyksellä

päinvastoin uskon että moni mies on sitä tyytyväisempi mitä enemmän naisia tällä puolella hinnalla saadaan sinne ravintolailtaan houkuteltua

mutta en pidä oikeana sitä että työkykyisille ja työikäisille ihmisille maksetaan sosiaaliturvaa kotiin vaan heiltä pitää edellyttää mutta heille myös tarjota merkityksellistä tekemistä jota löytyy esimerkiksi vanhustenhoidon parista

kun kerjäämisen kieltäminen eikä salliminen suomessa ei puutu todelliseen ongelmaan joka on köyhyys ja syrjintä lähtömaissa romanien syrjintä niin miksi kerjääminen suomessa pitäisi sitten kieltää

minun mielestäni tämä asia pitää ottaa vakavasti ja tämä asia on otettu myös stubbin hallituksen ohjelmassa vakavasti

onneksi perustuslakivaliokunta asettui eri kannalle ja tällä hetkellä voimassa oleva doktriini on kai se että suvivirrestä saa laulaa ensimmäisen säkeistön kun siinä mainitaan jumala vain kerran mutta toisen säkeistön laulaminen on jo arveluttavaa kun siinä taidetaan mainita jumala kahteen kertaan

kun sanon että näiden maiden on tehtävä nykyistä paljon enemmän niin tarkoitan myös verotuksen porsaanreikien tukkimista ja ehkä ennen kaikkea veronkannon tehostamista

kun on mahdollista että hallituksen pohja lähipäivinä menee eräiltä osin uusiksi on mielestäni tämä sellainen asia johon on siinä vaiheessa palattava

ja edustaja heinäluoma ja edustaja viitanen voin teille sanoa että kun me elämme tällaisessa monipuoluemaassa ja teemme monipuoluehallituksia niin mikään puolue ei saa kaikkia tavoitteitaan hallitusohjelmaneuvotteluissa sellaisenaan läpi

ensinnäkin siksi että suomessa on vuosikymmeniä tehty työtä jotta suomi olisi sellainen hyvinvointiyhteiskunta jossa kenenkään ei tarvitse kerjätä henkensä pitimiksi

naisten kannalta se on ehkä houkutteleva tarjous johon kannattaa tarttua ja miesten kannalta se on todennäköisesti ravintolaillasta tai risteilykokemuksesta mukavamman tee muka teet mies ei kannata se on todennäköisesti tarjous joka tekee ravintolaillasta tai risteilystä mukavamman vaikka se ei suoranaisesti kohdistukaan heihin vaan naisiin

valitettavasti nämä mainitut eteläisen euroopan maat ovat myös tunnettuja siitä että harmaan talouden ja veronkierron osuus niiden taloudessa on valitettavan suuri

siis tällaista piperrystä jolla ei ole mitään tekemistä euroopan ihmisoikeussopimuksen ja todellisten ihmisoikeuksien kanssa

no totta kai voi sanoa että se on ongelmallinen yhdenvertaisen kohtelun kannalta koska tällainen kevennetty varusmiespalvelus on ollut tarjolla nimenomaan ammattilaisurheilijoille mutta ei muille

kai nyt jo tästä nähdään että teidän mallinne keskittää päätöksenteon laajemmalle alueelle kuin hallituksen malli

korkein oikeus päätti pari kuukautta sitten että jos törmäät toiseen autoon parkkipaikalla niin missään tapauksessa ei pidä jättää itsestään mitään tietoja sinne kolaripaikalle koska se olisi vastoin meidän ihmisoikeuksiimme kuuluvaa itsekriminointisuojaa

toiseksi siksi että kerjääminen kadulla istuen ei ole ihmisarvoinen tapa hankkia elantonsa päinvastoin se on ihmisarvoa alentavaa

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti parista asiasta

edustaja räsänen mielestäni kiinnitti ihan asiallisella tavalla edustaja harakka huomiota suojelupoliisin tänään tekemiin uhkapäivityksiin joita myös ministeri orpo täällä selosti

nämä esimerkit mielestäni kertovat siitä että me olemme nyt säätämässä laittomaksi sellaista toimintaa joka minun mielestäni on järkevää ja tarkoituksenmukaista ja joka ei perustu kenenkään syrjimiseen

kolmanneksi siksi että on aivan selviä näyttöjä siitä että tähän kerjäämisen organisointiin liittyy uhrien eli näiden kerjääjien rikollista hyväksikäyttöä

nämä kunnat eivät vapaaehtoisesti edustaja pekkarinen siinä teidän mallissanne sinne maakuntaan päädy vaan tässähän se lailla säädettäisiin